rakentamisen laatuun on kiinnitettävä huomiota peruskorjauksissa kerrostalouusiotuotannossa myös omakotitaloissa

tämä kaikki on taetta sille että se kokonaisasumiskustannus on sitten kuitenkin halvempaa

lisäksi hallitus valmistelee syyskuun loppuun mennessä erityisen tällaisen toimenpidepaketin joka tulee tarkempaan käsittelyyn niin kuin sanottu syyskuun viimeisellä viikolla

ja sitten

eivät kaikki voi asua täällä kampin välittömässä läheisyydessä vaan tänne on tultava jotenkin laajemmalta säteeltä ja silloin joukkoliikenne ja muut liikennejärjestelyt ovat se ratkaisu myös kohtuuhintaiseen asumiseen

se on joku prosentti kaksi tai kolme korkeintaan siitä mitä sen tyyppisten laivojen osalta on tilauskanta ollut aikaisemmin mitä meillä lähinnä täällä valmistetaan

tarkoitus on että hallitus vielä lähettää eduskunnan käsiteltäväksi myöhemmin syksyllä hyvissä ajoin kuitenkin mahdolliset lisätoimet liittyen esimerkiksi innovaatiotukeen mahdollisiin muihin toimiin joilla telakkateollisuudelle tätä siltaa kaikista vaikeimman yli yritetään rakentaa

se on tasavero ja kohtelee ihmisiä väärin

tästä syystä eräät maantieteelliset alueet seudut ovat saattaneet menettää satoja jopa tuhansia työpaikkoja hyvin nopean äkillisen toimialaa koskeneen ja kohdanneen kovan kriisin kautta

arvoisa puhemies

näitä alueita silmälläpitäen meillä on ollut meneillään monta vuotta jo oikeastaan kolmen neljän vuoden ajan erillinen tämmöinen äkillisten rakennemuutosten auttamisohjelma

aivan viimeisenä asiana

äsken jo mainitsin siitä että niiden toimien joukkoon joilla pyritään työtä nyt saamaan tähän päivään näihin vaikeisiin aikoihin kuuluu erityisesti energiasektori

siksi katsoin välttämättömäksi että suomen maahanmuutto ja turvapaikkapolitiikan kansalliset linjaukset liitetään myöskin euroopan unionin politiikkaan jolla on meille myöskin kansallisen turvallisuuden kannalta välttämätön merkitys

korkeakouluissa tulisi olla enemmän yritys ja työelämäyhteistyötä ja korkeakouluissa tehtävän tutkimuksen tulisi tukea paremmin myös suomen vientiteollisuutta ja talouden kasvua

mutta suomi on sivistysvaltio

olisin halunnut antaa teille täältä tällaiset monisteet joissa hyvin graafisesti kuvataan se millä tavalla perheiden asema tällä hallituskaudella paranee aivan rahallisesti

kaikkien tutkimusten mukaan juuri se kuinka paljon asumiseen meillä perheet joutuvat käyttämään rahaa vie sen valtaosan siitä käyttövarasta joka heillä olisi tarpeen sitten sen muun arjen pyörittämiseen

sen takia tämä hallituksen asumistukiuudistus on niin äärimmäisen tärkeä asia

nimittäin jos me katsomme mitä esimerkiksi pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on tapahtunut niin kyllä se miljoonan euron sakko niskassa hengittämässä on pistänyt siellä vipinää töppösiin ja hoitojonoja on saatu purettua

me elämme tällä hetkellä sellaisessa suomessa jossa valitettavasti ja minun mielestäni suomelle häpeäksi meillä eivät kunnat toteuta lain edellyttämiä velvollisuuksia

tähän täytyy kyllä kertakaikkisesti saada nyt stoppi

mutta se laskeutuu sinne kuntakenttään juuri niin että kuntapäättäjien täytyy pystyä varmistamaan että siellä kuntakentässä työtään näiden heikompiosaisten parissa tekevät ihmiset saavat tehdä sen työnsä niin hyvin kuin heidän koulutustasonsa on heidät opettanut tekemään

olen ottanut semmoisen hyvin kunnianhimoisen haasteen vastaan joka on tullut sieltä omaishoitajien taholta itseltään että meillä suomessa pitää olla tämmöinen kansallinen omaishoidon tuen kehittämishanke

omaishoidon tuen kehittäminen ei ole vain sitä että mietitään kuinka paljon me korvauksia pystymme antamaan omaishoitajille vaan meidän täytyy ihan aidosti pystyä katsomaan millä tavalla me edesautamme myöskin omaishoitajien jaksamista siellä arjessa minkälaisia terveyspalveluita esimerkiksi me voimme tuoda sinne omaishoidettaville kotiin ja omaishoitajille koska omaishoitajat ovat tässä avainasemassa

tämä tehdään yhteistyössä omaishoitajien itsensä kanssa koska he ovat niitä ammattilaisia jotka pystyvät kertomaan meille päättäjille mitä siellä ihan oikeasti tarvitaan

nimittäin se viesti minkä minä olen saanut ei ole ollut se että nyt tarvitaan kertakaikkisesti vaan lisää rahaa vaan siellä tarvitaan sitä jaksamista ja sitä hoivaa että ihmiset jotka tekevät työtä muiden hyväksi voivat itsekin hyvin siinä työtä tehdessään

siellä on kuntapäättäjiä jotka pohtivat kuumeisesti millä tavalla kuntien rahat saadaan riittämään ja siellä tehdään tällaisia hätäratkaisuja jotka eivät sitten kyllä ole kuntalaisten parhaaksi

on tapahtunut myöskin viime kaudella näitä himmelöitymisiä eli se paikallisdemokratia ei enää olekaan voimissaan vaan se päätöksenteko on muuttunut niin että rahaa joudutaan antamaan mutta joku jossain muualla päättää minkälaisia ne kuntalaisille tärkeät lähipalvelut oikeastaan ovat

tiedättekö mitä

ja tämän takia me tarvitsemme tätä kunta ja palvelurakenneuudistusta että me saamme tämän huonon kehityksen nyt käännettyä takaisin oikeaan asentoon ja niin että ne lähipalvelut saadaan takaisin sinne mistä niitä on viety ja saadaan turvattua ne niille ihmisille joilla niitä ei ole

no sitten lopetan

olisin vielä sanonut jos saa sen verran sanoa kun ministeri lähti että pykälämuutos sinänsä oli se lähtökohtaisesti kriittinen asia mistä läksin tässä

tämä keskustelu alkoi siitä että kysyttiin perussuomalaisten vaihtoehtoa ja hallitus ilmoitti että huomenna saatte meidän vaihtoehtomme

meidänkin vaihtoehtomme kyllä tulee mutta tämä on ollut ilmiselvästi esillä joka ikisessä keskustelussa

hallituksella ei ole omia vaihtoehtoja ja se silmänkääntötempulla kiinnittää huomion muihin toimijoihin

juuri näin

vaikka hallitus on joutunut tänään perääntymään eläke ja työttömyysturva eivät ole turvassa

taistelu jatkuu

kiitoksia

tämän päivän uutisissa kuultiin että sähköyhtiö on ostanut toiselta sähköyhtiöltä vesivoimaa ja kuten tiedämme sehän on parasta säätövoimaa mitä on olemassa

väitän että tämä on tehty sijoituksellisessa mielessä niin että siitä tullaan tulevaisuudessa käymään kovaa kauppaa koska erilaisten tuotantotukien ja investointitukien ja myös poliittisten ohjausten johdosta tuulivoimaa rakennetaan tähän maahan minun mielestäni liiankin innokkaasti

mitä te aiotte tehdä jos kerran oppilaitoksia ei tulla sulkemaan kuten myös pääministeri stubb tuolla samaisella kyselytunnilla sanoi

ja koska tuulivoimaa ei tuoteta tasaisesti se vaatii entistä enemmän säätövoimaa eli käytännössä vesivoimaa

eli tuulivoimaan myönteisesti suhtautuvat henkilöt haluavat sitten myös lisätä vesivoimaa ja sitä ei kauheasti suomenmaasta enää ole saatavilla

tämän tuulivoiman tuki kokonaisuudessaan vääristää tätä energiapolitiikkaa ja näin ollen tulisi pohtia vakavasti sitä tiputetaanko roimasti näitä tuulivoimalle myönnettyjä erilaisia tukia tuotantotukia ja investointitukia

nyt kuntavaalien lähestyessä puheet lievenevät kun kansalaisia yritetään harhauttaa äänestämään edelleen näitä kuntien ja myös koko suomen itsenäisyyden uhraajia

hanketta on viety eteenpäin salassa ja ilman parlamentaarista valmistelua vaikka sen toteutuessa kyseessä on itsenäisen suomen historian suurimpia mullistuksia

hallitus harjoittaa keskittävää ja eriarvoistavaa yhteiskuntapolitiikkaa ja valmistelee asiat salassa ja pienessä piirissä

arvoisa puhemies

kyseessä ei ole edes mikään oikea kuntauudistus vaan hallintorajojen siirtohanke jonka taustalla on vallan keskittäminen keskuskaupungeille ja niiden eliitille

muualla suomessa maan ja asuntojen arvot heikkenevät kuntien sekä alueiden elinvoima alenee sekä yleinen apatia valtaa alaa

liian nopea muuttoliike jättää muuttotappioalueille tyhjiä seiniä ja kurjistumisen kierteen sekä riippuvuuden valtionosuuksista jotta edes lakisääteiset minimipalvelut voitaisiin järjestää

vastaavasti muuttovoittoalueilla hyödyn kerää yksityinen omistava luokka siis pääosin kokoomuksen ja rkpn äänestäjät mutta kaupunkien kustannukset räjähtävät käsiin jatkuvien kasvupaineiden aiheuttamina investointeina ja velkaantumisena

korostan että muuttoliike sinänsä on normaali yhteiskunnallinen ilmiö mutta sen kiihdyttäminen valtion päätöksillä aiheuttaa yhteiskunnalle kokonaisuutena hyvinvointitappioita

eniten ihmetystä aiheuttaa se miksi ihmeessä sosialidemokraatit ja vasemmistoliitto ovat lähteneet mukaan tähän kokoomuksen harjoittamaan eriarvoistavaan ja keskittävään politiikkaan

suomi on euroopan harvimmin asuttu maa ja kuntien pinta alat ovat jo nykyisellään laajoja ja yli kaksinkertaisia verrattuna usein esimerkkinä käytettyyn tanskaan

onko hallituksen tarkoituksena todella että erikoissairaanhoidosta ja puistojen hoidosta sekä pelastustoimesta ja kulttuuriyhdistysten pienistä avustuksista päätetään samalla hallintotasolla

lähidemokratiaa lähipalveluja ja ihmisten oikeutta päättää paikallisesti omista asioistaan ei pidä poistaa eikä kuntarajoja piirtää sen perusteella miten sosiaali ja terveyspalvelut järjestetään

hallitus näyttää keskittämisvimmassaan unohtaneen kokonaan sen että kunta ja paikallisyhteisö on tärkeä oman alueensa kehittäjä

jos tätä ei usko kannattaa käydä tutustumassa asukasluvultaan samankokoisiin kuntaliitoksen tehneisiin ja yhä itsenäisiin kuntiin ja laskea vaikkapa kauppojen ja pankkien määrä kyseisessä taajamassa lähipalvelujen saatavuudesta puhumattakaan

sitä suorastaan vaaditaan

meidän pitääkin kiireisesti saada paitsi tuottajat myös kauppa elintarviketeollisuus yhdessä toimimaan niin että me todella voimme tehdä tästä semmoisen suomalaisen menestystuotteen niin kuin tämä voisi olla jos kaikki yhteen hiileen puhaltavat

yleisen oikeustajun ja lakien noudattamista valvovien viranomaisten mukaan lakien tulee olla mahdollisimman selviä ja selkeitä sekä tunnusmerkistöltään yksiselitteisiä

hyvä laki on kirjoitettu niin että sen noudattamisessa ei tule tulkintoja eikä kansalaisten tarvitse pohtia mikä on lain mukaista ja mikä lain vastaista

lain tunnusmerkistö ei saa muistuttaa veteen piirrettyä viivaa jonka paikasta jokaisella katsojalla on oma perusteltu käsityksensä

nyt lähetekeskustelussa olevan lakiesityksen mukaan karhunmetsästys millä tahansa ihmisen luomalla ravintohoukuttimella voidaan tulkita metsästysrikokseksi

esitutkintaa suorittavat poliisit ovat helisemässä pohtiessaan onko kairasta karhun ampunut henkilö syyllistynyt metsästysrikokseen kun hänen ampumansa karhu on ennen koiran haukkuun joutumista syönyt korvessa peuran poron hirven taikka sian ruhoa

poliisi joutuu pohtimaan ja tietenkin selvittämään onko metsästäjä tiennyt haaskan olemassaolosta

jos on tiennyt kuinka poliisi saa näytetyksi asian toteen vai käykö niin että esitutkintaa suorittava poliisi lähtee aina siitä olettamuksesta että metsästäjä on tiennyt haaskan olemassaolosta

onko ihmisen luomaa se että autoilija ajaa sorkkaeläinkolarin kolarissa loukkaantunut eläin pakenee metsään eikä sitä etsinnöistä huolimatta löydetä

eläin kuitenkin menehtyy myöhemmin ja karhunmetsästäjä löytää sen kun lähtee tarkistamaan miksi korppiparvi pyörii saman suosaarekkeen ympärillä jatkuvasti

kun metsästäjä liikkuu koiransa kanssa lähistöllä ja koira ottaa tiellä jyviä syöneen karhun haukkuun syyllistyykö metsästäjä nyt esiteltävän lain mukaan metsästysrikokseen

kuinka esitutkintaa suorittava poliisi selvittää oliko jyväkuormasta tahallaan varistettu jyviä peltotielle vai vuotiko kärryn perälauta

miten tämä näytetään toteen

kuinka toimitaan oikeudessa

voiko esitutkintaan ja oikeuskäsittelyyn tulla tilanne jossa viljelijä vahingossa ja tietämättään varistaa jyviä maahan ajaessaan traktorilla jyväkuormaa ja metsästäjän koira ottaa jyviä syövän karhun haukkuun ja näistä jyvistä tietoinen metsästäjä kaataa karhun

kuka kykenee osoittamaan toteen miten henkilöiden tahto suhtautuu tehtyyn tekoon

onko kyse tahallisuudesta vai vahingosta

tässä on syytä huomioida myös se että vaikka esimerkkitapauksessa karhun kaatajaa ei tuomittaisikaan hän on kuitenkin ollut epäiltynä metsästysrikoksesta ja esitutkinnan ajan hänen metsästysaseensa ovat poliisin hallussa

nykyisenä media aikana hänen nimensä on pomminvarmasti myös iltapäivälehdissä joissa tiedotetaan että poliisi tutkii metsästysrikosta jossa epäillään metsästäjän kaataneen karhun metsästyslain vastaisesti

tarkoitukseni oli puhua perussuomalaisille ja toivoa debattia heidän kanssaan asiasta koska perimmiltään pidän heitä monin tavoin isänmaallisina ihmisinä mutta tässä tapauksessa opposition rooliin pukeutuneina he eivät halua lähteä siihen keskusteluun jossa otettaisiin vastuuta siitä miten suomen puolustusvalmiutta kehitetään

meillähän puolustus perustuu pitkäjänteiseen päätöksentekoon on aina ollut sitä ja toisaalta pyrkimykseen kansallisesta konsensuksesta

niillä halutaan turvata uskottava puolustus ja pidän sitä filosofiaa oikeana pyrkimyksenä ennalta ehkäistä se että me joutuisimme sotilaallisen voimankäytön uhkaamaksi tai sen kohteeksi

puolustuksemme on tällä hetkellä sotien jälkeen parhaimmassa iskussaan mutta tiedämme että erittäin vaativat ja isot haasteet ovat edessämme

nyt puhemies otan esille asian jota olen paljon pohdiskellut ja katsoisin että suomessa olisi perusteltua syytä miettiä kodinturvajoukkojen tarpeen selvittämistä